se on sittenkin pitkän päälle erinomaisen tärkeä asia meille ensimmäisen työntekijän työllistämisen helpottaminen ja monet muut tekijät

on ihan selvää että pahassa maailmassa ei ole resursseja jokaisen asian selvittämiseen

mutta kiinnittäisin huomiota vielä uudestaan siihen mitä edustaja ahvenjärvi totesi näistä kyberuhista tietoliikenteen häirinnästä sähköverkon uhkista ja näistä moderneista ongelmista jotka pitää yli hallinnon rajojen hoitaa

kun tätä keskustelua kuuntelee niin kuitenkin muistuu mieleen että velkarahalla on rahoitettu niin edellisen hallituksen toimenpiteitä kuin niitäkin joita nykyinen joutuu hoitamaan

ne ovat tällä hetkellä paljon suurempia uhkia suomalaiselle turvallisuudelle ja jatkossa tulevat olemaan kuin joku yksittäinen asia jota me itse voimme korjata

eli todellisten kysymysten kanssa ollaan tekemisissä

toivonkin hallitukselta kun näitä lukuja nyt valmistellaan voi olla että sieltä tulee useampi luku sitten loppujen lopuksi että nämä eri tekijät otetaan tässä huomioon niin että hoidon laatu ja potilaan asiakkaan tarve kohtaavat todellisella tavalla toisensa

vain sitä kautta me voimme järkevällä tavalla tästä edetä

miten siinä onnistutaan lopulta se on toinen kysymys

toinen keskeinen asia jonka itse asiassa pääministeri nosti esille on se miten me saamme aikaan kasvotetun päätöksenteon nimenomaan erikoissairaanhoidon kohdalla

ne ovat kalliita

uskoisin että lähipalveluina terveyskeskukset pystytään hoitamaan vähän minkälaisen kuntakentän piirissä tahansa mutta miten erikoissairaanhoidon kasvotettu päätöksenteko saadaan aikaan ja sote alueet

arvoisa herra puhemies

kestävyysvajeen supistamiseksi tarvitsemme rakenteellisia toimia jotka vaikuttavat työllisyyteen tuottavuuteen ja talouden kasvuun vuosikymmenten aikavälillä

kestävyysvajeen pienentämisessä keskeisiä ovat sote uudistuksen loppuun saattaminen ja työurien pidennykset sekä työelämän alku että loppupäästä

ratkaisusta on synnyttävä säästöjä nykyistä paremman ennaltaehkäisyn oikea aikaisemman hoidon ja kuntoutuksen myötä

talouden kasvuedellytysten ja julkisen talouden kestävyyden kannalta keskeisiä ovat talouden uusiutumis ja kilpailukykyyn ja kasvuun sekä julkisen palvelutuotannon tuottavuuteen vaikuttavat toimet

arvoisa herra puhemies

vahvoja kasvualueita löytyy niin kuin täällä on jo moneenkin kertaan todettu digitalisaation puhtaan teknologian biotalouden automatisaation robotisaation sekä myös terveysteknologian alueilla

nyt on paljon vaikeammasta harjoituksesta kysymys ja täytyy sanoa että olen hieman pettynyt

eihän täällä nyt oikein vaihtoehtoja ole löytynyt oikeasti

mutta meitä kaikkia yhdistää se että sillä uralla jolla maailmantalous meitä vie lunta sataa uralle sillä on vaikea kulkea ja vapaa on vain umpihanki niin kuin vanha sanonta tietää

tarvitsemme kannustavaa työttömyysturvaa kevennystä ensimmäisen palkatun työntekijän sivukuluihin ja pientä pidennystä koeajan määrittelyssä

me etsimme meidän pitäisi nyt yhdessä etsiä näitä markkinointikeinoja ja kaupankäyntikeinoja markkinaorientoituneisuutta ja työtä maailmalla

pientä ja keskisuurta yritystoimintaa tulee helpottaa poistamalla turhaa sääntelyä ja suuntaamalla sinne tutkimus kehitys ja innovaatiorahoitusta

alkuperäinen muoto oli paljon huonompi ja huomautan että yhtäkään isää ei ole vielä pakotettu kotihoidon tuella kotiin

oletamme uskomme ja tiedämmekin työmarkkinajärjestöjen ymmärtävän vastuunsa ja pitävän palkankorotukset hyvin alhaisina mikä on keskeinen kasvun edellytys

työsopimusten perustat luodaan jatkossakin laajoilla sopimuksilla mutta yksityiskohtaista ja yrityskohtaista joustavuutta tulee lisätä työllistämismahdollisuuksien parantumiseksi

palkkatulojen verotuksen ja sosiaaliturvajärjestelmän pitäisi kannustaa myös lyhytaikaisen ja osa aikaisenkin työn aloittamiseen

me kristillisdemokraatit olemme tyytyväisiä siihen että hallitus päätti vaatimuksestamme vetää pois esityksen kotihoidon tuen kiintiöittämisestä

muutos olisi vähentänyt perheiden valinnanvapautta kaventanut lasten oikeutta omien vanhempiensa ja isovanhempiensa hoitoon lisännyt turhaa sääntelyä ja paisuttanut julkista taloutta tuottamalla työpaikkoja lähinnä päiväkoteihin

ratkaisu oli oikea myös rakennepoliittisesta näkökulmasta sillä kotihoidon tuen kiintiöittäminen ei olisi pienentänyt kestävyysvajetta vaan päinvastoin lisännyt valtiontalouden menoja

sisäministeriön hallinnon ala on ministeri päivi räsäsen johdolla tehostanut toimintaansa ja rakenteitaan onnistuneesti ja esimerkillisesti

edelliseltä hallitukselta periytynyt hätäkeskusuudistus vietiin onnistuneesti päätökseen

liikkuva poliisi ja poliisin tekniikkakeskus hallinnollisina yksikköinä lakkautettiin niin että hallinnosta saatiin huomattavia menosäästöjä ja kenttätoiminta ei kärsinyt

se oli ensimmäinen raha monille ja siksi lapsilisät suomessa edelleenkin säilyvät verottomina ja on tietty porrastus lapsiluvun mukaan joka on todettu erittäin tärkeäksi

turvapaikanhakijoiden lupahakemuksia on tällä kaudella nopeutettu merkittävästi ja odotusaikoja vastaanottokeskuksissa on pystytty lyhentämään ja sen myötä paikkamääriä vähentämään

nämä muutamat esimerkit sisäministeriön hallinnonalalta kertovat että rakenteiden muuttamisessa ja tehostamisessa on myös onnistuttu

arvoisa herra puhemies

kestävyysvajeen taustalla olevat ongelmat eivät ole ainoastaan poliittisia vaan myös eettisiä

siinä mielessä tässä tuskassa jossa omalta osaltamme olemme tehneet kaiken voitavamme on kuitenkin päästy niin pieneen vahinkoon kuin mikä tässä vaiheessa on mahdollista

tarvitsemme tunnollisuutta niin työntekijöinä kuin veronmaksajinakin

kansalaisten ja meidän vähäväkistemme kannalta ei ole kauhean rakentavaa kuunnella mitä vähän isommat kiistelevät siitä kuka on tehnyt virheitä

nyt on todella kysymys yrittämisestä pienten yritysten mahdollisuuksista toimia mikroyrittäjien mahdollisuudesta saada antaa työtä

miksi emme käytä kehitysyhteistyössä vahvemmin hyväksi sitä yritteliäisyyttä mitä meillä on

pieni kiistely verojen tasosta ei tätä ongelmaa poista eikä myöskään pieni kiistely menojen tasosta tätä poista vaan yrittäjyys työnteko ovat ne mitkä meidät nostavat ylöspäin

ja sanoisin vielä lopuksi omalta osaltani

arvoisa herra puhemies

niin kuin sisäministeriön ja muidenkin hallinnonalojen esimerkit osoittavat kyllä harkitusti ja rauhallisesti edeten pystytään uudistuksia tekemään

näin pitää tietysti olla mutta kyllä me tarvitsemme myöskin yhteisöllisyyttä yhteisöllisyyden pelisääntöjä ja arvoja

näemme kaukaa että eurokriisi ei ole ollut vain rahan kriisi vaan myöskin etiikan kriisi ja tässä mielessä meidän kannattaa oman talouselämämme ja laman kriisin kohdalla miettiä myöskin näitä arvoja ja eettisyyttä niiden näkökulmia miettiä ja tarkastella

en ryhdy edustaja rantakangasta nyt tässä neuvomaan enkä kertomaan koko tarinaa mutta voin edustaja rantakankaalle vakuuttaa että kristillisdemokraatit ovat hallituksessa vahvasti vaikuttaneet asioihin ja kantavat vastuuta kodin uskonnon ja isänmaan ja lapsiperheiden ja lapsilisien puolesta

tätä työtä teemme niin kauan kuin meissä poliittista voimaa on ja uskallan sanoa edustaja rantakankaalle että asiat olisivat ehkä hieman huonommin jos emme olisi olemassa

arvoisa herra puhemies

avioliiton rajaaminen yhden miehen ja yhden naisen väliseksi on perusteltua koska vain tämä suhde poikkeaa kaikista muista mahdollisista suhteista

mikä on avioliiton tarkoitus

arvoisa puhemies

ajattelin sanoa pari sanaa myöskin tästä aika haasteellisesta isä ja äiti kysymyksestä

kansamme historiasta ehkä voidaan havaita monia kausia johtuen sekä ulkonaisista olosuhteista että kiireistämme elämäntavastamme ja niin edelleen että varsinkin isän puute on monelle lapselle ollut ihan todellinen kysymys

voimme varmaankin tässä kohdassa todeta että ennalta ehkäisevässä mielessä on tietenkin pyrittävä siihen että jokaisella olisi jos mahdollista isä ja äiti

tänä päivänä ehkä tämä isän merkitys on vielä korostuneempi ymmärrämme sen tarpeen ja välttämättömyyden todella hyvin monien elämänkokemusten kautta

arvoisa puhemies

ikäihmisten hoitoon on satsattu ja osoitettu määrärahoja ja varoja aivan keskeisellä tavalla

arvoisa herra puhemies

käsitellystä aiheesta on varmaan käytetty kaikki mahdolliset puheenvuorot

tällaiseen asiaan kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota mikäänhän ei voi tärkeämpää meille kuin tulevaisuutemme eli lasten oikeudet

asiantuntijat muistuttavat että geriatria on kehittynyt valtavasti se tuntee ja tietää vaivoistamme aivan eri tavalla kuin parikymmentä vuotta sitten ja myöskin hoitomahdollisuudet ovat paremmat

eduskunta edellyttää että avioliittolainsäädäntöä uudistettaessa perheen ulkopuolisessa eli vieraslapsiadoptiossa turvataan lapselle oikeus isään ja äitiin jollei nykyisiä käytäntöjä noudattaen ole lapsen edun kannalta painavia syitä sijoittaa häntä yhden vanhemman perheeseen

lisäinformaationa kannattaa huomioida että vastaavan tyyppisiä ratkaisuja on eri maissa muun muassa saksassa itävallassa ja sveitsissä rekisteröintiin liittyen portugalissa avioliittoon liittyen ja muuallakin löytyy ratkaisuja eri yksityiskohdin

vanhuspalvelulakia ollaan viimeistelemässä tilanteessa jossa suuret ikäluokat ovat oikeasti ikääntymässä ja omista toimistamme johtuen nuoret ikäluokat ovat jopa kolmasosan hauraampia

lisäksi maaltamuutto on pitkässä prosessissaan siinä vaiheessa että usein sukupolvien luonnollinen ketju ei yllä vain läpi kylän ja kaupungin vaan läpi suomen

etäisyytemme ovat liian usein pitkiä niin maantieteellisesti kuin valitettavasti usein myös henkisesti ja sosiaalisesti näin sukujen ja perheiden kohdalla

tässä tilanteessa tarvitaan siis sekä rahaa mistä on tänään paljon puhuttu että lähimmäisen rakkautta ja välittämistä

ja kun muistamme että nykyisistä ikäluokista tarkemmin tullaan töihin kuin ehkä vanhemmista ikäluokista niin ero tietysti sen kautta pienenee

ja kolmanneksi lähipalveluista tulee säätää lakitasolla

nythän käy niin että selkeät tapaukset hoidetaan ne etenevät hyvässä järjestyksessä mennään eteenpäin ongelmalliset ja riitatapaukset jäävät vähän kauemmaksi

arvoisa herra puhemies

en yllyttäisi ketään yllyttämään että älkää selvittäkö pitää selvittää se on aivan selvä asia